hyvä

olen kertonut aikaisemminkin tämän seikan tietenkin mutta nyt kun on uusi valtiovarainministeri niin jospa hän paremmin ottaisi tämän asian käsittelyyn

kuten hyvin tiedämme niin kyllähän median toimittajat haluavat kun niillä on kaikilla poliittinen katsontakanta ja ovat sitoutuneita ja poliittisia puoluejäsenkirjoja löytyy heiltä kanssa ohjailla äänestäjiä

hallituksen ilmoitus siitä että se laskee ensi vuonna turpeen verotusta ja nostaa puuhakkeen tukea on eduskuntaryhmämme mielestä kannatettava asia

en oleta että te välttämättä pystytte vastaamaan tähän mutta kun nyt pääministerikin poistui hän olisi viimeisillä voimillaan voinut paremmin vastata tähän tämä kysymys jää teille nyt

yhdellä puolueella sanoisin tuolta oikealta puolelta on vielä semmoinen tavoite että rahalla hoidetaan vähän gallupeja siihen suuntaan että vaaleissa menestytään

pidämme kotimaisuuden lisäksi energiapolitiikassa tärkeänä tavoitteena energian kohtuullista hintaa

tässä lakiehdotuksessa jää edelleenkin määrittelemättä ja epäselväksi se kohtuuttomuus ja kustannukset euromääräisesti jota tässä haettiin

yhteisöverouudistus koski vain osakeyhtiöitä ei elinkeinonharjoittajia ja henkilöyhtiöitä

se on tulevaisuuden vientiala joka ei saa luiskahtaa meiltä ulkomaalaiselle joka tekee bisneksen ja jättää suomelle haitat

pienet yritykset työllistäisivät paitsi palkkaamalla omia työntekijöitä myös verkostoitumalla toisten pienten yritysten kanssa

arvoisa puhemies

aivan kuten selonteossakin todetaan meidän on hyödynnettävä nimenomaisesti uutta teknologiaa jotta pystymme luonnonvarojemme avulla luomaan maahamme lisää yritystoimintaa sekä työpaikkoja

yrittäjävähennyksen kohteena ovat työvaltaiset yritykset joten kasvua edistävät investoinnit kohdistuisivat hyvin todennäköisesti ensisijaisesti työvoimaan ja vaikka investoinnit kohdistuisivat kiinteään pääomaan niillä on yleensä myönteinen vaikutus työllisyyteen pidemmällä aikavälillä

meille perussuomalaisille on riittävä hyvän tahdon kohde oma maamme ja sen kansalaiset ei eu tai muiden maiden velat

yrittäjävähennys edistäisi talouden tehokkuutta enemmän kuin tietyille toimialoille tai yrityksille suunnatut verokannustinohjelmat

tällä suomi saataisiin nousuun ja saadaankin jos hallitus lähtee toteuttamaan tätä esitystä

tässä lakiesityksessä tarkoitetun uuden energiatodistusjärjestelmän tavoitteena on tehostaa rakennusten energiatodistusten valvontaa ja rakennusten energiatehokkuusdirektiivihän sitä jo edellyttää

jokainen ymmärtää että nyt esitetty järjestelmä on nykyaikaa koska tiedot tallentuvat välittömästi rekistereihin laadinnan yhteydessä

kun muistamme vielä nämä muotokertoimet joilla todistusten vertailtavuus tehtiin lähes mahdottomaksi tässä nykyisessä laissa niin ympäristövaliokunnan mietinnössä oleva toteama että se on rakennuksen energiatodistuslain muuttamista koskevaa kansalaisaloitetta koskevassa mietinnössään edellyttänyt hallituksen ryhtyvän toimenpiteisiin pientalojen energiatodistuksen sisällölliseksi muuttamiseksi helpommin ymmärrettäväksi poistamalla energiamuotojen kertoimista aiheutuvat vertailtavuusongelmat sekä rakennusten energia ja koti ja kirjoittaa energiatehokkuusdirektiivin tarkistamiseksi energiatodistuksen muuttamiseksi vapaaehtoiseksi vanhojen omakotitalojen osalta edellyttää tulevalta hallitukselta toimenpiteitä siis työ jatkuu

laki ei ole valmis ja olisikin kauhistus jos jokin tulisi lopullisesti valmiiksi näin totesi jo aikoinaan presidenttimme mauno koivisto

jos energiatehokkuustavoitteeksi asetetaan energian kulutuksen määrä johtaa se siihen että energiatehokkuuden laskentatapa on sellainen ettei se kannusta korvaamaan tuontia kolmansista maista

tällöin hukkalämpö olisi korvattava esimerkiksi rakennuksen energiatehokkuudesta mikä alkaa olla jo mahdotonta koska seinämän paksuudet alkavat nyt olla jo lähes metrin luokkaa

torniainen otti varsin oikean asian esille antaako oikean kuvan nyt tämä uusi laki ja sitten ministeri kiuru toi esille tämän ovatko nämä vertailtavissa ja pesukoneasian tähän

nythän tällä uudella lailla sotketaan täydellisesti se että a on muotokertoimet ei voida vanhoja todistuksia verrata nyt uusiin tehtäviin ja sitten b säätietojen vertailupaikkakunta muuttuu jyväskylästä helsinkiin vanhoja todistuksia ei voida verrata taas uusiin

arvoisa puhemies

ennen maankäyttö ja rakennuslakiahan niin sanotussa vanhassa rakennuslaissa vastuu rakentamisesta oli siihen aikaan rakennusvalvontaviranomaisilla ja tietenkin suunnittelijoilla ja vastaavalla työnjohtajalla ja heille saattoi seurata sanktioita siitä jos tapahtui virheitä

eli vastuuta on siirretty viime vuosina voimakkaasti rakennushankkeeseen ryhtyvälle ja kun nyt ollaan siirtämässä sitten omistajalle velvollisuus huolehtia ja valvoa näitä niin kyllä ollaan aika kaukana siitä että omistaja pystyisi valvomaan ja tutkimaan rakenteita ja ajattelemaan koska ne ovat sortumassa

mielestäni ollaan aika kaukana todellisuudesta

näenkin että tarvitaan rakennuslain kokonaisvaltainen muutos tähän asiaan ennen kuin nämä asiat saadaan järjestykseen eli tällä sitä asiaa ei kyllä ratkaista arvoisa ministeri

arvoisa puhemies

esimerkki

valtiontalouden tarkastusviraston laskelmien mukaan summa lisää suomen lainanhoitokuluja miljoonilla euroilla koska kehitysapua rahoitetaan velkarahalla

tähän voisi vastata vaikka edustaja zyskowicz

se jätetään niin kuin tulevaisuutta varten kertomaan menneisyydestä ja valtio rahoittaa sen tietenkin jatkossa niin että tulevat valtionosuudet niin kuin ennen ja niin edelleen

tämän hallituksen suurimpia ongelmia näyttää olevan se että laajapohjaisen hallituksen on tehtävä kompromisseja jotta hallitus ei hajoa ja samalla keskittäminen jatkuu ja yhteiskunnan monimuotoisuus häviää

tästä hallituksen linjasta kärsivät pienituloiset eläkeläiset pienyrittäjät ja maatalousyrittäjät ja erikseen vielä voimakkaammin maaseudulla asuvat edellä mainitut henkilöt jotka osallistuvat tämän maan elinvoimaisena säilyttämiseen

onko kahdella vihreällä ministerillä niin ylivoimainen vaikutus muihin ministereihin vai oletteko te kaikki vihreällä linjalla

nyt kuitenkin ollaan muuttamassa suomen perustuslakia niin että suomen täysivaltaisuuden kannalta merkittävää toimivallan siirtoa helpotetaan huomattavasti

suomen täysivaltaisuutta on jo rajattu merkittävästi kun euroopan unionin toimielimille on sopimusmääräyksillä siirretty lainsäädäntö toimeenpano ja tuomiovaltaa sekä sopimuksentekotoimivaltaa kansainvälisissä suhteissa

myös lissabonin sopimuksen hyväksyminen ja voimaan saattaminen merkitsivät eräitä tällaisia rajoituksia täysivaltaisuudelle

esimerkiksi merkittävästä toimivallan siirrosta joka siis vaatisi määräenemmistön on perusteluihin otettu liittyminen euroopan unionin kaltaiseen tiiviydeltään laajuudeltaan ja syvyydeltään siihen rinnastettavaan kansainväliseen järjestöön

arvoisa puhemies ja ministeri

kuten tuossa debatissakin jo totesin pelottavinta tässä kehityksessä on maaseudun huoltovarmuuden ja kansalaisten turvallisuuden ja yrittämisen mahdollisuuksien vaarantuminen

tilanne on vakava euroopassa

tällä kaikella on laajat vaikutukset yrittämiseen ja maatalousyrittämiseen maaseudulla

lehden mukaan tarkastusvaliokunnan puheenjohtaja tuija brax on autuaan tietämätön asiasta

pakotteet näyttävät johtavan venäjän talouden luhistumiseen ja sitä kautta myös koko euroopan ajautumiseen suuriin taloudellisiin vaikeuksiin jopa euroopan unionin luhistumiseen

arvoisa ministeri tämä hallitus ei tälle asialle paljoa voi tehdä mutta te voitte viedä tätä asiaa eteenpäin seuraavissa hallitusneuvotteluissa

nyt kun ollaan eussa ja haikaillaan natoon niin samalla uskotaan että venäjä tarvitsee euta päästäkseen taas jaloilleen

kuka nyt huijaa ja ketä kun hallituspuolueidenkin edustajat syyttävät julkisuudessa toisiaan tiedon puutteesta

euroopan poliittisen ilmapiirin jännittymisen myötä putin voi todeta kuten stalin aikoinaan määritellessään neuvostoliiton ohjelmaa

yhtään vaaksaa omaa maata emme kenellekään luovuta yhtään tuumaa vierasta maata emme keneltäkään tahdo

vertailtaessa voimassa olevaa lakia ja sitten tätä uutta esitystä rakennuksen energiatodistuksesta ei tässä nyt kovin suurista muutoksista ole kysymys kuitenkaan

arvoisa pääministeri pitäisikö suomen lähettää valtuuskunta neuvottelemaan meidän turvallisuutemme vuoksi ilman brysselin herrojen ohjeita

perussuomalaisten valiokuntaryhmä ei kuitenkaan voi hyväksyä nyt tehtyä esitystä sillä mielestämme se rankaisee ja asettaa kansalaiset energiamuotokertoimen kautta eriarvoiseen asemaan riippuen siitä mikä on heidän lämmitysmuotonsa

lisäksi selonteon linjaukset jäävät varsin yleiselle tasolle ja toivottavasti niitä konkretisoiva strategia valmistellaan viipymättä

metsät ovat suomen tärkein kaupallisesti hyödynnettävä luonnonvara jonka käyttöä voidaan merkittävästi lisätä vaarantamatta niiden kestävää käyttöä

tämä poliittinen ohjaus asettaa nykyisillä esitetyillä muotokertoimilla kotimaisen energiantuotannon jopa huonompaan asemaan esimerkiksi tuontiöljyyn verrattaessa

metsälain muutos mahdollistaa metsänomistajille aiempaa vapaammat kädet hoitaa metsiään ja tämä edellyttää kattavaa koulutusta ja neuvontaa hyvien käytäntöjen edistämisessä etenkin kun metsänomistuksen pirstaloituminen jatkuu

tämä on se suurin syy miksi tämän vastalauseen valiokunnassa asetimme

tekniset laskelmat näyttävät totuudenmukaisesti sen mikä on rakennuksen energiatehokkuus eikä siinä mitään poliittista ohjausta tarvita

se on suuri poliittinen asia ja kysyinkin jo debatissa ovatko vihreät jälleen asialla tässä asiassa kun heille ei käy ydinvoima ei vesivoima ei turvevoima ei kivihiilivoima eikä tuulivoima eikä kaasu

siksi täällä on lindström jo ehdottanutkin että tämä lakiehdotus tulee hylätä ja mielestäni vanha laki on paremmin tasapuolisesti toimiva

ehkä tämä debatti ei taas ole kaikkien mieleen mutta kuten hyvin tiedämme ja olemme huomanneet sdpn linja tässä kataisen hallituksessa on ollut suurkapitalistin ja suurpääoman puolustava linja

tämä on käännettävä kotimaiseksi

täällä on edustaja torniainenkin todennut että todistukset ovat paremmin vertailukelpoiset nykyisen lain puitteissa kuin nyt tässä ehdotuksessa koska tämä ei anna vertailukelpoista tilastoa

lisäksi investointeja kysynnäksi

tuntuu nyt uskomattomalta edustaja myllerin avauspuhe ja nämä myöhemmätkin puheet että työmiehen työvoiman liikkumisen tai tasapuolisen kohtelun oikeudenmukaisuuden politiikka olisi nyt heillä eussa aina jaa no niin ja että se olisi uskottavaa tässä tilanteessa

kun tässä nyt eu vaaleja on kovasti käyty edustaja kaikkonenkin on nyt siellä eu vaaleissa mukana niin kyllä sen jumalakin on jo huomannut missä hätä on suurin ja missä leipä ensimmäisenä loppuu

vireillä on useita hankkeita jotka voivat rajoittaa merkittävästi metsien käyttömahdollisuuksia kuten esimerkiksi kiinteän bioenergian kestävyyskriteeri

tämän vuoksi onkin erittäin tärkeää että maamme metsäpolitiikasta päätetään tulevaisuudessa kansallisella tasolla ja siitä huolimatta vaikka kotimaassa päätettäisiinkin metsätaloudesta valitkaamme oikeat henkilöt euroopan unioniin

arvoisa ministeri rinne totesitte puheessanne että budjetti sisältää useita elementtejä talouden korjaamiseksi ja kaikki eväät ovat olemassa tarvitaan ennustettavuutta

olette nyt puoli vuotta seurannut oman ministeriönne toimintaa